tätä keskustelua minä olen kyllä vähän ihmetellyt koska nykyisellä investointitahdilla mikä parina viime vuonna on maataloudessa ollut makeran varat riittävät tämän vuoden ja ensi vuoden investointeihin

on selvää että varmaan myös yhdistyksissä pitää käydä läpi että on sentyyppisiä metsänomistajia joille voisi sopia vaikka paremmin se että se metsä luovutettaisiin yhteismetsälle tai voi olla niitä metsänomistajia jotka sanovat että ehkä sillä metsällä ei ole niin suurta arvoa tai ehkä mielenkiintoa

jotta maaseudulla olisi muitakin kuin suuria yksittäisiä tiloja niin se vaatii sitä että siellä on monimuotoista yrittäjyyttä eli siellä on pienempiäkin tiloja jotka maatalouden ohella harjoittavat metsätaloutta ja ehkä hoitavat liitännäiselinkeinoja

tämä on hyvä esimerkki siitä millä tavalla asioita pitää viedä eteenpäin

joten pitäisikö valtion ottaa lainaa maailmalta jota siirrettäisiin sitten samaa rahaa johonkin rahastoon odottamaan kahta vuotta kun sille ei kerro parvi

pitää löytyä kotimaisia toimijoita jotka uskovat suomalaiseen maatalouteen ja suomalaisiin maataloustuotteisiin ja uskovat myös siihen että kuluttajat arvostavat niitä ja ostavat niitä kaupasta

olisiko viisaampi sitten miettiä että se metsä myytäisiinkin vaikka jollekulle muulle metsänomistajalle ja siitä saadut rahat sitten sijoitettaisiin johonkin toisenlaiseen omistusmuotoon josta voitaisiin saada ehkä erilaista tuottoa

jos miettii mikä se maatalouspolitiikan kokonaisuus on tietysti se koostuu kolmesta asiasta

jäsenet päättävät mitä yhdistys tekee

olen varma että kun tämmöinen lakisääteinen maksu poistuu joillakin yhdistyksillä voi tulla vaikeuksia niillä yhdistyksillä jotka ovat olleet pienempiä jotka eivät ole keskittyneet aiemmin siihen että olisivat tehneet palvelusortimenttinsa sen tyylisiksi että metsänomistajat olisivat niistä aidosti kiinnostuneita tai olisivat olleet valmiita maksamaan niistä palveluista

niin kuin edeltäjäni edustaja sirkka liisa anttila hyvin tietää tämä eu merkintäasia lähtee siitä että kuluttajia ei saa johtaa harhaan

mutta meillä on myös isoja yhdistyksiä voi sanoa melkein maakunnan kokoisiakin ja yhdistyksiä jotka varmasti pärjäävät kyllä näissä uusissakin olosuhteissa erittäin hyvin

jos energiahinnat nousevat niin se näkyy suomessa energiahintoina se näkyy panosten hintojen nousuna muun muassa lannoitteissa tai muissa vastaavissa

mutta myös toivon että samalla tavalla tässä kaupat jos ne käyttävät private label merkkiä tekisivät vastaavalla tavalla kunnolliset merkinnät siitä mistä päin tämä nyt on peräisin ja muusta

tiedetään myös se että tämä sähköinen asiointi on lisääntymässä kaikkialla ja myös puumarkkinoille on tullut paljon uusia sähköisiä palveluita

tietysti me olemme myös lukeneet lehtiä ja olleet vähän huolissamme maa ja metsätalousministeriössä näistä kaavailuista koska meillä on vähän sellainen käsitys maa ja metsätalousministeriössä että metsästyksessä on samanlaiset säännöt sekä etelä suomessa että pohjois suomessa luonnonsuojelualueilla

kysymys olisi siitä millä tavalla nämä tuottajahinnat seuraisivat vähintään niitä kustannuksia tai pikemminkin pikkuisen nousisivat enemmän koska vain sillä tavalla se kannattavuus paranee

siinäkin on tärkeätä että myös metsänhoitoyhdistyskenttä on mukana koska niin kuin tiedetään niin kuin edustaja heinonenkin viittasi valtaosa metsänomistajista nykyään asuu jossain muualla kuin sen oman metsänsä piirissä ja silloin on tärkeätä että myös käytetään näitä nykyajan palvelumahdollisuuksia erittäin hyvin hyödyksi ja silloin voidaan myös tehdä vaikka puukauppaa verkossa tai tilata hoitotoimenpiteitä tai ihan mitä tahansa

sitten se on tietysti myös jokaisen kuluttajan oma valinta kun menee sinne kauppaan haluaako nyt sitten ostaa private label tuotteita vai haluaako nyt ostaa vaikka jotain tunnettua kotimaista merkkiä josta voi olla aivan varma että se on ainakin täällä lähellä tuotettu ja jäljitettävyysketju on kunnossa

tuottaja ja toimialaorganisaatiolakien valmistelu ei ole tällä hetkellä menossa sen takia että eun maatalousuudistukseen sisältyy se että tämmöiset tulisivat velvoittavaksi lainsäädännöksi kaikkiin eu maihin

ehkä noin yleisen kuvan kannalta kun katsoo viimeisten vuosien aikana maatalouden kannattavuus ei ole ollut tarpeeksi hyvällä tolalla

minä uskon että metsänhoitoyhdistykset jotka tähänkin asti ovat hyvin pärjänneet tässä kentässä tulevat pärjäämään myös jatkossa

se on ollut loivasti laskeva mutta viimeisimmän tiedon mukaan tänä vuonna mttn tutkimusten mukaan tulotaso on suunnilleen samalla tasolla kuin mitä viime vuonnakin oli

edustaja anttila varmaan aivan hyvin tietää että tämäntyyppisen lainsäädännön säätäminen suomessa olisi laitonta se että laitettaisiin niin että kauppa ei voisi tehdä private label tuotemerkkiä

niistähän osa on kotimaassa valmistettuja ja osa on muualla päin maailmassa valmistettuja ja suomessa niitä taitaa olla vähän vähemmän kuin ehkä muualla päin maailmassa ylipäätään ottaen

noin henkilökohtaisesti minä en ikinä osta kaupasta silloin kun kauppaan joudun private label tuotteita koska vaikka minä vähän ymmärrän ruuanlaitosta niin sanotaan ehkä suomalaiselle ruokakulttuurille jonkinlaiset muut tuotteet voisivat olla vähän parempia kuin nämä private label tuotteet

kuulen mielelläni siellä edustaja reijoselta mitä ovat ne pienet muutokset mitä keskusta aikoo esittää tähän nykyiseen malliin millä metsähallitus toimii

tietysti on pyrittävä välttämään niin että mahdollisimman vähän niistä kohdistuisi suoraan viljelijätukiin eli pyritään löytämään budjetista sentyyppisiä eriä jotka eivät olisi yhtä tärkeitä

jos nyt vaikka edustaja rajamäki lukee sen paksun nivaskan joka lähti lausuntokierrokselle sieltä löytyvät nämä perustelut minkä takia tämäntyyppiseen esitykseen on päädytty ja sitten tietysti katsotaan mitä lausuntokierrokselta tulee

metsähallituksen metsiä on hoidettu hyvin niitä käytetään säästeliäästi ja metsäsuunnitelmien mukaisesti ja metsähallitus on erittäin tärkeä puun markkinoille tuoja

jos miettii niitä aloja joille tämän artiklan perusteella maksetaan tänä päivänä tukea niin meillä on maidontuotanto jossa meillä on ylituotantoa ja vastaavasti meillä on kasvihuonetuotanto jossa meillä on alituotantoa

tätä asiaa ovat miettineet monet juristit ei pelkästään meidän ministeriössä vaan useimmissa muissa ministeriöissä ja kaikki ovat päätyneet yksimielisesti tähän malliin mikä on esityksessä

aloitan tuosta jälkimmäisestä kysymyksestä

arvoisa herra puhemies

eli jatkossakin pitää pystyä löytämään niitä keinovalikoimia jotka sopivat eun yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja jotka sitten omalta osaltaan helpottavat tätä etelä suomen tilannetta

tässä varmaan on paikallaan järjestää maa ja metsätalousvaliokunnan kanssa seminaari siitä että yli pitää niitä ylipäätään ei mitä ylipäätään eussa voi merkitä ja pitää merkitä ja mitä saa merkitä koska tässä on ihan selkeää lainsäädäntöä olemassa ja tämä maailma ei valitettavasti ole ihan niin vapaa kuin mitä edustaja rajamäki täällä väitti näitten merkintöjen osalta

suomesta jo löytyy tällä hetkellä monia kuntia jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä siinä miten he ovat omassa hankintatoiminnassaan huomioineet lähiruuan vaikkapa kiuruvesi tai etelä savostakin päin löytyy monia esimerkkejä

vaikka metsäsektori on meidän tärkein uusiutuva luonnonvaramme ja siihen tietysti panostetaan mitä on panostettavissa ja markkinat toivottavasti toimivat hyvin koska ei nyt pelkästään kestävän metsätalouden rahoituslain tuillakaan näitä luonnonvaroja eteenpäin viedä niin kyllä pitää myös markkinoilla olla vetoa ja imua ja toivottavasti sitä löytyykin

kysymys tässä on vähän voi sanoa paikallisella tasolla siitä poliittisesta tahdosta minkä tyyppisiä ohjeita annetaan hankintaorganisaatiolle koska kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon laatuasioita siinä voidaan ottaa terveysasioita siinä voidaan ottaa tuoreusasioita ja monia muita seikkoja eikä pelkästään hintaa

kun nykyisen kaltaisia etelä suomen tukia on maksettu tietyille tuotantosuunnille osa tuotantosuunnista saa ne tulevaisuudessa eun maksamien suorien tukien kautta eli maidontuotanto ja muun muassa naudanlihantuotanto ja sitten osa maksetaan samalla tavalla kansallisesta budjetista kuin tälläkin hetkellä elikkä sika ja siipikarja ja puutarhapuolella

sen takia olemme korostaneet ja korostamme edelleen tätä vapaaehtoista merkintää niissä kohdissa joissa tämä pakollisuus ei ole riittävä kuluttajien varmistamiseksi siitä että kuluttajat tietävät mitä tuotteet pitävät sisällään

mutta voi olla että kaikissa kunnissa ei välttämättä ole hankintaosaamista tai halutaan sitten hankkia suurempia määriä kerralla eikä käydä monia kilpailutusprosesseja yhtä aikaa läpi

arvoisa herra puhemies

jos mietitään nyt vaikka sitä eilistä keskustelua mikä oli ennen kehyskeskustelua ja missä puhuttiin siitä mitä tapahtuu maailmassa ja kansainvälisesti niin kyllähän monessa päin maailmaa myös suomessa keskustellaan siitä millä tavalla tätä vihreätä taloutta voidaan viedä eteenpäin

mutta minä toivon nyt kun on kohta kunnallisvaalit tulee uusia hyviä valtuutettuja ja vanhat kokeneet voivat jatkaa että kunnissakin jokaisessa mietitään sitä millä tavalla omassa kunnassa hankintoja tehdään jotta huomioitaisiin lähiruoka mahdollisimman hyvin

ministeri vapaavuori varmaan jatkaa mutta biotalousasioita on yhdessä viety tähänkin mennessä eteenpäin yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa ja maa ja metsätalousministeriön kanssa ja näin voidaan tehdä aivan hyvin jatkossakin

yksi asia mikä on todellakin tärkeää on se että pyrimme vaikuttamaan kaikilla mahdollisilla keinoilla tuonne eun päähän jotta saamme vähän paremmat ja järkevämmät merkinnät koko eun alueelle

metsähallitus antaa käyttöoikeussopimuksella maaomaisuuteen tälle tytäryhtiölle mahdollisuuden toimia ja sinne tulee samantyyppiset velvoitteet kuin nytkin elikkä siinäkään mielessä nykytila ei millään tavalla muutu

biotalousstrategia on valmistunut tuolla hallituksen piirissä

arvoisa puhemies

uskon että tulevaisuudessakin riippumatta erilaisista hallintorajoista pystytään löytämään ne keinot millä yhdessä biotalousasioita viedään eteenpäin riippumatta nyt siitä mikä ministeriö mitäkin osaa siitä tontista hoitaa

vastaavalla tavalla se myös neuvottelee paikallisten kanssa erilaisista asioista varsinkin lapissa ja siihen tulee myös todennäköisesti erillinen pykälä missä käsitellään sitä millä tavalla asioita hoidetaan saamelaisalueella että saamelaisten ja muitten paikallisten asiat tulevat myös huomioonotetuiksi

tällä hetkellä tietysti keskustelua käydään siitä mikä on se juridinen pohja jolle tämä ratkaisu rakennetaan koska on myös eussa semmoisia näkemyksiä että kun yhteistä maatalouspolitiikkaa pitää soveltaa niin meidän pitäisi käsittelyssä olevan siirtymäkauden asetuksen artikloihin saada pykälä myös siitä miten tämä etelä suomen tuki hoidetaan

monta kysymystä

kaikissa niissä neuvotteluissa ja keskusteluissa ja kokouksissa joita tähän mennessä käytiin kun tästä maatalousasiasta päätettiin yhtenä johtolankana suomen puheenvuoroissa ja neuvotteluissa oli se että pitää saada yksinkertaisempia malleja

lopputulos ei ollut hyvä

monesti se johtuu siitä että halutaan että eun maatalouspolitiikalla on monenlaisia vaikutuksia vaikkapa liittyen nyt sitten ruuan turvallisuuteen tai ympäristön hoitamiseen tai mihinkä tahansa

eli tavoitteena on se että tämä saataisiin valmiiksi viimeistään marraskuun loppuun mennessä jotta sitten tukijärjestelmät olisivat kunnossa ensi vuoden osalta täydellisesti ja aikataulu olisi suunnilleen sama kuin mitä oli kuusi vuotta sitten jolloin marraskuussa kanssa syntyivät ratkaisut

mitä enemmän on tavoitteita sitä enemmän tulee säätelyä ja sitä enemmän tulee monimutkaisia järjestelmiä

siellä vähän laajemminkin pääsevät eri tahot lausumaan miltä nämä lähi ja luomuruokaohjelmat näyttävät ja sitten niitä sen jälkeen viedään eteenpäin hallituksen päätettäviksi

on kohtuullisen haastavaa yrittää vastata minuutissa noin laajaan kysymykseen

meillä on pysyväisohje ministeriössä nyt kun tätä toimeenpanoa viedään eteenpäin että joka kohdassa pitää miettiä millä tavalla hoitaisimme tämän asian mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman helposti miettien sitä mikä on hallinnollinen taakka jotta ei olisi turhaa taakkaa viljelijöillä eikä hallinnossa eikä missään muuallakaan

ja tässä on kysymys myös siitä että jos ja kun kuluttajat niitä arvostavat niin toivottavasti myös kauppa seuraa tässä perässä ja hankkii sinne hyllyille semmoisia tuotteita jotka ovat lähellä tuotettuja ja jotka myös sitten selkeästi merkitään